herää lähinnä kysymys mitkä tekijät estävät tämän päätöksen tekemistä

minkä takia ei tehdä sen koetuloksen tai tämän koeajan näkemyksen mukaista hyvää päätöstä

siirrettäisiin se perusosa kelan maksettavaksi jolloin myös asiakkaat olisivat oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti kohdeltuja ympäri suomea ja sosiaalityöntekijöille jäisi heidän perustehtäväänsä aikaa

arvoisa puhemies

viimeisenä

kuinka nopeasti nämä lisäykset nämä opiskelupaikat ovat käytettävissä

puuttuisin ed

viime vuonna oli kuitenkin tilanne huomattavasti parempi kuin nyt ja nyt hallitus on ottanut tilanteen aivan selkeästi vakavasti ja nähnyt että muutos on välttämätön

arvoisa puhemies

kun haluttiin betonoida kansaneläkkeen ja ansiosidonnaisen ero silloin me kysyimme missä on ay liikkeen ja etujärjestöjen huoli kaikista köyhimmistä

se pitäisi nähdä kyllä tässä yhtenä isona eettisenä ongelmana

arvoisa puhemies

haluaisin vastata ed

aivan saman suuruisena oli yliopistojen perusrahoitus aikaisemmilla kausilla

hallitusohjelmaan saatiin kirjaus siitä että tuottavuusohjelma ei saa heikentää opetuksen laatua yliopistoissa

tämän totesi selma toteuttaminen ensi vuonna mutta pystytäänkö pitämään nyt kiinni siitä periaatteesta että se ei heikennä opetuksen tasoa yliopistossa

hallituksen kolmannen lisätalousarvioesityksen lähtökohta on oikea eli se että arvioita suurempia tuloja ei laiteta kulutukseen eikä menemään vaan niillä lyhennetään valtion velkaa

vaikka meillä on huomattavasti sellaisia kohteita joita esimerkiksi oppositio esittää ja joihin tarvitaan lisärahaa niin kuitenkin tämä ratkaisu on oleellinen kestävän talouskehityksen kannalta ja se on oikein ennen kaikkea nuoria ja heidän tulevaisuuttaan ajatellen

me olemme valtiovarainvaliokunnassa seuranneet talouden kehitystä ja mielestäni on tärkeää että olemme rehellisesti sanoneet ja uskalletaan sanoa että vaikka tulevaisuuden näkymät ovatkin nyt positiiviset ainakin jossain määrin niin paljon on epävarmuustekijöitä joita emme edes vielä tiedä ja jotka vaikuttavat tulevaisuudessa meidänkin toimiimme tässä talossa ja hallituksessa

meille vihreille on tärkeää että hallitus on päämäärätietoisesti tarttunut euromaiden talouskriisiin ja tähän taloustilanteeseen ja ryhtynyt talouden vakauttamistoimiin

me vihreät haluamme rohkaista hallitusta korjaamaan edelleen olemassa olevat epäkohdat ja vaadimme tiukkoja toimia finanssisektorin avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi

tästähän pankkisektori ei millään tavalla ole ollut kovin ilahtunut mutta on hyvä että nyt näitä korjaavia toimenpiteitä tehdään ja tavoitteista ei tulisi laistaa eikä luistaa

arvoisa puhemies

haluan myös kiittää näistä rakennemuutospaikkakunnille tulevista lisärahoista samoin kuin energiatukeen tulevista lisärahoista

on valitettavaa että seinäjokioulu radan perusparannushankkeesta päätetään pienissä erissä

näin mittavassa ja kalliissa hankkeessa olisi tähdellistä että hanke saisi kokonaisrahoituksen kerralla eikä pätkissä kuten nyt koska me olemme esimerkiksi liikennejaostossa tähän asiaan paneutuneet useasti ja tosiasia on se että tällaisilla ratkaisuilla tämä maksaa valtiolle paljon enemmän kuin kokonaisratkaisuissa

infrahankkeisiin on tulossa lisärahat

kun tiedämme että on tulossa vielä täydentävä esitys niin voisiko ministeri hieman avata sen sisältöä tässä yhteydessä että syntyisi ehjempi kuva tästä kokonaisuudesta

mutta tämä on sellainen asiakohta joka on seuraavassa hallitusohjelmassa otettava esille ja asia on ratkaistava paremmin kuin nykytilanteessa

arvoisa puhemies

onko vaarana että tänä vuonna budjetti itse asiassa menee jo alijäämän puolelle

synkät talousuutiset niin maailmalta kuin kotimaastakin jatkuvat päivittäin

tämähän tarkoittaisi sitä että päätöksenteossa määriteltäisiin ne isoimmat ja merkittävimmät rata ja tiekohteet jotka ovat valtakunnallisesti tärkeitä ja taattaisiin niiden kunnossapito

nykyisen kaltaisella rahoitusjärjestelmällä tämä rahoitus pirstoutuu satoihin pieniin kohteisiin vaikka olennaista olisi juuri satsaus perusverkkoon joka on keskeistä

tämä esitys osuu surulliseen aikaan kun meksikonlahden öljykatastrofi kertoo karmeudessaan ennalta ehkäisevien toimien riittämättömyydestä tällaisessa kriisissä

tästä syystä lisäys näihin ennalta ehkäiseviin toimiin on tärkeä täällä ja toivottavasti tästä maailmallakin nyt opittaisiin

arvoisa puhemies

tiedossa on että tarpeita on enemmän kuin on osoittaa rahaa mutta peräänkuuluttaisin kyllä vastuullisuutta oppositiolta

kun ilmastonmuutos pakottaa meitä muuttamaan energiantuotantoamme liikkumistamme ja taloutemme rakenteita julkista rahoitusta on suunnattava uusiutuvaan energiaan raideliikenteeseen ja palveluyhteiskuntaan

teidän lisäyksenne ovat kyllä tärkeitä mutta kertokaa nyt ihmeessä mistä ne rahat otetaan millä ne lisäykset katetaan

arvoisa puhemies

vihreiden mielestä elvytystoimilla tulee edistää suomalaisen teollisuuden uudistumista jotta se pystyy luomaan uusia kestävämpiä tuotteita

esimerkiksi bioenergian edistämisellä on merkittäviä ympäristö ja työllisyysvaikutuksia

millä muilla toimilla olisi yhtä hyvät vaikutukset työllisyyteen ekologisesti kestävään talouteen huoltovarmuuteen ympäristöön ja öljyriippuvuudesta vapautumiseen

vihreä ryhmä antaa tuen ja vahvistuksen mietinnön kirjaukselle jossa valiokunta painottaa kulttuurin merkitystä

kulttuurin tukemiseen osoitetuilla valtiontalouden kannalta vähäisillä määrärahoilla on hyvin työllistävä vaikutus sen lisäksi että kulttuuritoiminnoilla on suuri henkistä ilmapiiriä kohottava merkitys

vihreiden mielestä kuntien tilanteen parantamiseksi on nyt toimittava määrätietoisesti ensi viikon kehysriihessä

lopuksi nyt kun etsimme ratkaisua tähän tukalaan tilanteeseen on oltava rohkeutta kyseenalaistaa talousdogmeja kuten veronkevennysten myönteistä vaikutusta talouskasvuun

jos veronkevennyksiä vielä esitetään on vihreiden mielestä vastuullisesti pystyttävä esittämään miten menetetyt verotulot kompensoidaan

on muistettava sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus ja huolehdittava siitä etteivät nuoret näänny velkataakkamme alle

ikävä tosiasia kuitenkin on että kasvuvuosinakin olemme lyhentäneet velkaa hitaasti

onneksi sitä kuitenkin on määrätietoisesti tehty ja tässä taitekohdassa velkamme on euroopan unionin pienimpiä

täytyy sanoa että tässä tilanteessa minä olen hyvin tyytyväinen siihen että hallitus ei yritäkään yhtään positiivisempaa tilannetta maalailla kuin nyt on

jos ajatellaan vuodentakaista tilannetta niin dramaattisesti se viennin tyrehtyminen näkyi parissa kuukaudessa ja nyt mielestäni on hyvä juuri se rehellisyys kuten pekkarinenkin sanoo että työttömyys tulee lisääntymään ja tilanne on paha

mutta ylipäätään käydään tärkeää keskustelua miten meillä taloudesta saadaan kestävä pitkällä aikavälillä ja siksi on tärkeää se veropoliittinen keskustelu joka oli niin algeriassa käyty nyt on seuraava kuivunut edustajille manninen arhinmäki nyt alkamassa

mutta siinä toisin kuin te olette huolissanne yhtenä keinona keinovalikoimassa talouden kestävään kasvattamiseen esitetään että maahanmuuttoa tulisi merkittävästi lisätä jotta meillä tulisi pitkällä aikavälillä kansantalous terveeseen kuntoon ja jotta valtion lainaa voitaisiin lyhentää ja tehdä sen eteen kaikki mahdollinen

mitä toimia valtiovarainministeriö aikoo tehdä siten että maahanmuutto lisääntyisi

on erittäin hyvä että sinivihreä hallitus on elvyttänyt aktiivisesti ja mielestäni elvytystoimia on jatkettava toisin kuin ed

nyt kun hallitus omalla toiminnallaan esimerkiksi tukee asuntotuotantoa joka kolminkertaistuu tänä vuonna niin pääkaupunkiseudulla on kuitenkin ilmiö jossa on epätervettä kilpailua tällä alalla

onko hallitus valmis mahdollisimman nopeasti ottamaan käyttöön käännetyn arvonlisäveron

lisäksi on esitetty mahdollisuus että tilaajavastuulakia tiukennettaisiin siltä osin että tilaajan taloudellista vastuuta kiristettäisiin jotta tämä epäterve ja harmaa talous saataisiin kitkettyä pois